tässä tulikin jo muutamassa puheenvuorossa esille tämän muutostarpeen tai oletetun muutostarpeen tausta elikkä korkeimman hallinto oikeuden päätökset ja korkeiden oikeusviranomaisten kannanotot

hallituksen esitystä kansainvälisen merenkulkujärjestön nairobin sopimuksen esityksestä on periaatteellisesti helppo kannattaa koska sopimuksen tarkoitus on varmistaa vesionnettomuuden sattuessa vaarallisen hylyn nopea ja tehokas poistaminen ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaaminen

keskustelu päättyi

on käynyt ilmi että joissain kunnissa tai kuntayhtymissä on ilmennyt erikoista investointihalukkuutta tämän sosiaali ja terveysratkaisun ollessa kesken ja tulee mieleen väistämättä sellainen epäilys tai ajatus että suurilla investoinneilla pyritään ohjaamaan tai jopa pakottamaan ratkaisua koskevaa päätöksentekoa

sehän on yleisesti tiedossa oleva asia että omaisuusmassat ovat melko suuri perustuslaillinen ongelma sote ratkaisuissa ja niitten siirtyminen ilman rahaa ei onnistu tai se on hyvin ongelmallista kun taas ne rahat joilla ne siirtyisivät ovat niin suuria ettei sellaisten rahojen siirtämiseen ole realistisia mahdollisuuksia velkaantumisen merkeissä

ja se linja ja siihen kannan ottaminen kylläkin kuuluu hallintoneuvostolle tehtävänmäärityksen mukaisesti mitä siellä on demokraattista tiedonvälitystä ja tasapuolisuutta ja muuta

ja tämä mitä edustaja modig esitti on se tyypillinen argumentointivirhe mihin vedotaan että voidaan johtaa keskustelu siihen toiseen tulkintaan eli siihen mitä on monikulttuurisuus tai monikulturismi

arvoisa puhemies

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että rikoksista ei suinkaan tuomita lainsäätäjän määräämän asteikon puitteissa tai edes keskiarvon mukaan vaan aikaisempien tuomioiden pohjalta käytännössä aina tietystä kohdasta asteikkoa

meille on vakiintunut käytäntö että esimerkiksi petoksista ja huumerikoksista annetaan tuomiot asteikon yläpäästä mutta henkeen ja terveyteen liittyvistä rikoksista asteikon alapäästä

tässä on kysymys pelkästä tekopyhyydestä ja valtapelistä

erityisesti väkivaltarikoksissa annetaan tuomiot usein asteikon lievästä päästä mitä ihmisten on vaikea ymmärtää

olisi ollut paras jos uusi kansalaisaloite aidosta avioliitosta olisi ehditty käsitellä ennen näiden liitännäislakien valmistelua ja olisi laitettu ajan ja energian käyttöä näihin

nyt kyseessä olevassa lakialoitteessa halutaan lainsäätäjän toimesta varmistaa se että törkeästä lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä joutuisi aina ehdottomaan vankeuteen

arvoisa puhemies

on hyvä että pohjoismaiden neuvostossa otettiin esille ruotsin harjoittama turvapaikanhakijoiden läpipäästäminen suomeen viime kesänä ja siltäkin osin saatiin käyntiin toimenpiteet joilla tornion raja saatiin hallintaan

arvoisa puhemies

julkisen sanan neuvosto on itsesäätelyelin tavallaan eräänlainen toverituomioistuin joka puuttuu jos puuttuu yksittäiseen väärinkäytökseen ei toimitukselliseen yleislinjaan josta tässä ollaan nyt keskusteltu

on täysin absurdia väittää että näin suuri mielipide ero ei vaikuttaisi mitenkään uutisointiin ja sumentaisi uutisoinnin objektiivisuutta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kommenttina heinoselle että käsitykseni mukaan tässä ei ole kysymys hallitusohjelman tarkoittamasta tarveharkinnasta millään tavalla vaan luvatta maahan tunkeutuvista henkilöistä joita emme ole pyytäneet tilanneet saatikka valinneet

arvoisa puhemies

oikeudenkäyttöön suomessa liittyy monia räikeitä yleisen oikeustajun vastaisuuksia ja asenneongelmia joista räikeimpiä tämä kannatettava lakialoite pyrkii korjaamaan

oikeuslaitos tuomitsee joistain teoista tuomion jo lähtökohtaisesti skaalan alakanttiin jostain syystä ja sen lisäksi käynnistetään vielä tuomioiden alennusmyynti

oikeusministeriö selvittää tuomioiden ja yleisen oikeustajun suhdetta ja tässä on konkreettinen esitys miten sitä suhdetta voisi parantaa

olisin itse varmasti valmis kannattamaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden velvoitetyötä ja vastikkeellista sosiaaliturvaa heille mutta olen jo tässä toimessa tottunut siihen että löytyy joku päivystävä professori tai dosentti joka on valmis kertomaan että se ei ole perustuslain mukaan mahdollista eikä se ole toteutettavissa

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

tämän siansaparoesimerkin lisäksi voitaneen mainita se että saksassa sioilla on käytettävissä vähemmän tilaa kuin suomessa ja silti samoilla markkinoilla pitää kilpailla lihantuotannon suhteen

ei voi kilpailla siinä tilanteessa eettisyydellä jollei eettisyydestä saa myöskin rahaa ulos

noin yleisesti ottaen suomalaisia pitäisi kannustaa käyttämään kotimaassa tuotettuja puhtaita ja eettisiä elintarvikkeita sen sijaan että lennätettäisiin lihaa vaikka brasiliasta

vielä täydennyksenä äskeiseen puheenvuorooni

nyt kun täällä ei näitä oikeudenkäyntiliberaaleja näy puolustelemassa näitä matalia rangaistuksia niin todettakoon että sieltä joskus on esitetty sellainen näkemys että sen takia tuomioita alennettaisiin että vankilassa istuminen maksaa

mutta tämä perusteluhan on täysin kestämätön siinä mielessä että nyt kun meille on vaikka tullut turvapaikanhakijoita niin ne rahat kyllä kaivetaan millä turvapaikanhakijat ylläpidetään

oletteko ollenkaan suomalaisen työn ja isänmaan asialla

kysyisin edustaja viitaselta

miten nämä asiat on mahdettu hoitaa meidän kilpailijamaissamme

onko saksassa onko tanskassa onko brasiliassa vastaavia virkamiehiä joita sdp tässäkin tarjoaa ratkaisuksi jokaiseen asiaan